kaikki toimijat laitetaan samalle viivalle ja järjestäjien toiminnalliset ja taloudelliset toimintaedellytykset arvioidaan tiettyjen kriteerien näkökulmasta

tiedän jo hallituksen vastauksen tähän

järjestämislupien myöntämisessä painotetaan koulutustarvetta koulutuksen saavutettavuutta koulutuksen järjestäjän taloudellista kantokykyä sekä ammatillisia ja toiminnallisia edellytyksiä

terveyttä ja hyvinvointia pahoin uhkaavia asioita hallituksen talousarviossa ovat muun muassa sairausvakuutuksen lääkekorvausten vähentäminen sairausvakuutuksen indeksien leikkaaminen keliakiaruokakorvausten poistaminen kelan matkakorvausten leikkaaminen kunnallisten asiakasmaksujen korotus

valitettavasti monet näistä toimenpiteistä osuvat vielä kaiken lisäksi samoille henkilöille minkä johdosta yhä useampi kansalainen joutuu toimeentulotuen asiakkaaksi

järjestämislupien myöntäminen laadukkaalle tehokkaalle ja alueen koulutuksen kokonaistarpeet huomioon ottavalle organisaatiolle mahdollistaa lisäksi toimipisteiden jakautumisen alueella järkevällä tavalla

koulutuksen järjestäjä siis päättää oppilaitoksista luvassa määrätyissä kunnissa

hallitus ei ole säästöpäätöksissään lainkaan laskenut terveys ja hyvinvointivaikutuksia eikä myöskään vaihtoehtoiskustannuksia

lukiokoulutuksen järjestämisessä otetaan käyttöön niin sanottu saavutettavuuskorotus joka on kunnan syrjäisyyden takia mahdollista saada jopa korotettuna

pidemmällä tähtäyksellä näiden säästöpäätösten johdosta yhteiskunnan kustannukset kasvavat sillä suuret hyvinvointi ja terveyserot tulevat yhteiskunnalle kalliiksi

koulutuksen tasa arvon kannalta on tärkeää lisäksi se että opiskelussa erityistä tukea tarvitsevien ja erilaisten oppijoiden opiskelumahdollisuudet turvataan

rahoitusjärjestelmässä on huomioitava se että koulutuksen järjestäjillä on oltava kaikissa koulutusmuodoissa riittävät resurssit järjestää erilaisia tukitoimia ja erityisopetusta niitä tarvitseville

nyt näitä kategorioita on kolme

arvoisa puhemies

tämä muu maa on kuitenkin kovin erilaista aluetta ja tilanne suurissa kasvukeskuksissa on hyvin erilainen kuin esimerkiksi pienemmissä kunnissa

arvoisa puhemies

taide on innovatiivisuuden ja luovuuden peruskallio ja juuri innovatiivisuutta ja luovuutta tämä yhteiskunta nyt tarvitsee selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista

säästöjen seuraukset riippuvat siitä miten niitä tehdään

mikäli järjestämiskentän ja rahoitusjärjestelmän uudistamista ei toteutettaisi aiheuttaisivat päätetyt säästöt koulutusmäärien vähennyksiä ja laadun heikkenemistä

työllisyystilanne on haastava ja siksi työllisyysmäärärahojen on oltava riittäviä

nyt käynnistettävillä toimilla säästöt on mahdollista toteuttaa siten että ne eivät heikennä nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua eikä koulutuksen laatu kärsi

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on seitsemän raision voimin jaosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelun pään asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan ensimmäisen käsittelyn esitellään kasvukeskusten tilannetta

koulutus työkokeilu palkkatuki ja muut aktivointitoimet auttavat työttömiä kehittämään ja ylläpitämään osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan ja edistävät siten heidän työllistymistään

keskustelu on päättynyt

hallitus saa puhua yhteiskuntatakuusta tai yhteisötakuusta mutta jälleen kerran on sama ongelma

työelämä ja tasa arvovaliokunta korostaa lausunnossaan että aktivointitoimenpiteisiin tarkoitettuja määrärahoja on oltava riittävästi jotta aktivointitoimenpiteitä voidaan järjestää kaikille niihin pyrkiville ja että te toimistot pystyvät tarjoamaan kunkin työttömän työllistymismahdollisuuksia aidosti kehittäviä toimenpiteitä

yksi syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle vähintään miljoona euroa ja nuorisotakuuseen kuuluneen etsivän nuorisotyön avulla on pystytty tätä syrjäytymistä ehkäisemään tehokkaasti

periaatteessa tämä on myönteinen asia sillä kunnalla on paikallisena toimijana valtiota paremmat edellytykset pitkäaikaistyöttömien usein tarvitsemien monialaisten yksilöllisten palvelujen järjestämiseen

nyt hallitus on tekemässä täysin samat virheet kuin silloin ja aiheuttaa toimillaan paljon inhimillistä kärsimystä köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvua mutta myös kohonneita kustannuksia tulevaisuudessa

siksi tämä muutos on suunniteltava huolellisesti ja muutoksen yhteydessä on syytä tarkastella valtion ja kuntien työllisyydenhoitoa kokonaisuutena ja arvioida siinä yhteydessä kuntien ja valtion välinen yhteistyö työnjako sekä rahoitusvastuut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

puhuin jo eilen täällä kehyskeskustelussa pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä mutta sen verran palaan vielä siihen että minun on hyvin vaikea ymmärtää miksi hallitus ei halua ottaa nopeasti käyttöönsä antti rinteen ehdottamaa työllistämisseteliä joka on vaihtoehtobudjetissammekin huomioitu

osasairauspäivärahan kestoa pidennetään ammatillisen kuntoutuksen kriteereitä lievennetään ja työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämislakia jatketaan

antti rinteen ehdotushan on että passiivinen työttömyysraha muutetaan aktiivirahaksi työllistymissetelin avulla

ajatus siitä että jokaisella työttömällä olisi kuuden työttömyyskuukauden jälkeen oikeus käyttää työttömyysturvaansa työllistymissetelinä on erittäin kannatettava

joustava hoitoraha ja tuntiperusteinen päivähoito helpottavat lapsiperheissä molempien vanhempien mahdollisuuksia osallistua työelämään sekä perheen tarpeista lähteviin joustaviin hoitojärjestelyihin

ammatillisen koulutuksen kriteerien lieventäminen parantaa erityisesti vasta työelämään pyrkivien osatyökykyisten nuorten mahdollisuuksia kuntoutukseen

arvoisa puhemies

mutta kuten edustaja palola toi täällä aiemmin esille hankaluus on se että muutosten kustannushyödyt tulevat näkyville pienellä viiveellä

täällä on puhuttu eilen ja tänään paljon normien purkutalkoista

erityisasumisen puolella olisi mielestäni paljon tehtävää tässä asiassa

alussa voi tulla jopa kustannusten kasvua koska tällä hetkellä raskaissa ja korjaavissa palveluissa olevia ei voi jättää hoitamatta

esimerkiksi samalla tontilla ei voi olla kehitysvammaisten asumista ja vanhusten asumista oli tontti miten iso tahansa ja mahdollistaisi miten järkeviä rakennushankkeita tahansa

jatkossa olisikin tarpeen tarkastella kuntoutusjärjestelmämme toimivuutta kokonaisuutena ja arvioida järjestelmän uudistamistarpeet

hyödyt tulevat näkyviin vasta siinä vaiheessa kun uusilla toimintatavoilla työtä tehden korjaavaan hoitoon ei ajaudu enää niin paljon asiakkaita ja potilaita

niin sanotussa tavallisessa ikäihmisten asumisessa ei tarvitse sprinklaus ynnä muita vastaavia järjestelmiä mutta heti kun asuminen muuttuu ryhmäasumiseksi siellä on oltava edellä mainitut erittäin kalliit järjestelmät

kuntakokeilujen tuloksien loppuraportista saa selkeät askelmerkit ja suositukset esimerkiksi kokeilulainsäädännölle jonka avulla voidaan viedä eteenpäin kuntakokeilun hyviä tuloksia

nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen on haasteellista tässä taloudellisessa tilanteessa ja hankkeen tähänastiset tulokset ovat eri puolilla suomea hyvin erilaisia

myös neliömäärien liian tiukka tuijottaminen ikäihmisten tehostetun asumisen kriteeristössä vaikeuttaa kohtuuttomasti näiden asumispalvelujen järjestämistä

kunnissa ei osata riittävästi tehdä hyvinvointivaikutusten arviointia eikä terveys ja hyvinvointi kaikissa politiikoissa ajattelu ohjaa riittävästi toimintaa ja päätöksentekoa

mitä me odotamme

sosiaali ja terveystoimi yhdessä saavat aikaan vähän enemmän mutta terveydenhuollon menot eivät kunnissa vähene ellei terveys kaikissa politiikoissa ajattelu siirry teoriasta käytäntöön kaikilla kunnan toimialoilla

tämä on yksi syy siihen miksi sosiaali ja terveystoimea ei voi erottaa kunnan muista toiminnoista

miten ministerin mielestä kuntia voisi ohjata toimimaan paremmin terveys kaikissa politiikoissa ohjelman mukaisesti

yhteiskuntatakuun toteutumisen kannalta myös keskiasteen koulutuspaikkojen aloitusmäärää pitäisi vielä tässä haasteellisessa tilanteessa harkita uudelleen

arvoisa puhemies

koko suomea on kehitettävä tasapuolisesti ja siksi esimerkiksi innovatiiviset kaupungit ohjelmaan jolla siis vauhditetaan kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä suomeen on valittava kaupunkeja joka puolelta suomea ja kaikilta alueilta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

edustaja paloniemelle haluan sanoa että joensuussa on mielikki perhehoitokoti jossa kotona asuvat muistisairaat ihmiset saavat erittäin hyvää vuorohoitoa

esimerkiksi liikunta tupakointi alkoholi syrjäytyminen ja tapaturmat aiheuttavat kymmenien elleivät jopa satojen miljardien eurojen vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle

lukuisat terveys ja taloustieteelliset tutkimukset osoittavat että terveyden edistämisellä ennalta ehkäisevällä toiminnalla varhaisella puuttumisella asianmukaisella hoidolla ja ajantasaisella kuntoutuksella saadaan yhteiskunnalle huomattavia säästöjä aikaan

samalla vähennetään valtion kestävyysvajetta

emme voi jättää hoitamatta nyt hoidossa olevia ihmisiä mutta jos panostamme ennaltaehkäisyyn riittävästi tulemme huomaamaan raskaiden ja kalliiden toimenpiteiden tarpeen vähenevän vähitellen

resurssien lisääminen tietyille alueille on tärkeää mutta se ei yksin auta

parhaimmillaan työllä edistetään päihteettömiä elintapoja vähennetään päihdehaittoja lisätään päihdeymmärrystä sekä edistetään päihdeongelmista kärsivien kansalaisten oikeuksia

rakenteiden uudistaminen on aloitettava kuntarakenneuudistuksesta joka ei tarkoita pelkästään kuntarajojen siirtämistä vaan syvällisempää rakenteiden muuttamista

kuntarakenneuudistuksen jälkeen on edettävä palvelurakenneuudistukseen

päihteet ai heuttavat vuosittain useiden miljardien lisäkustannukset yhteiskunnalle

tässä lakiuudistuksessa lähdetään siitä että vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä on jatkossakin kunnilla mutta jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtisi ehkäisevän päihdetyön valtakunnallisesta ohjaamisesta

rakenneuudistukseen kuuluu myös julkisten palveluiden vahvistaminen

yksityisen markkinaehtoisen palvelutuotannon soveltuvuudesta sosiaali ja terveyspalveluiden tuotantoon ja sen tehokkuudesta veronmaksajien ja yhteiskunnan kannalta ei ole näyttöä

päinvastoin näyttää pikemminkin siltä että palvelujen yksityistäminen on osoittautunut ongelmalliseksi sekä kustannusten hallinnan että asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden kannalta

sosiaali ja terveyspalveluja arvioitaessa on huomion kiinnityttävä erityisesti toiminnan vaikuttavuuteen

lähiaikoina tehdyissä tutkimuksissa on tullut selkeästi esille että erityisesti vanhuspalveluissa kunnallisella puolella on pystytty kehittämään hoidon laatua ja vaikuttavuutta jopa paremmin kuin yksityisissä palveluissa

arvoisa puhemies

itse olisin toivonut että lakiesityksessä olisi säilynyt ehdotus ehkäisevää päihdetyötä kunnissa koordinoivasta henkilöstä kuten jossakin vaiheessa niin olikin sillä käytännössä niissä kunnissa joissa tällainen koordinoiva henkilö on nimetty ehkäisevä päihdetyö toimii paljon paremmin kuin niissä kunnissa joissa tätä henkilöä ei ole

minä olen kymmenen vuotta kiertänyt kuntia kouluttamassa ja toiminut rinnalla kulkijana kuntien kehittämishankkeissa

uusimpien tutkimusten mukaan kansalaiset ovat eriarvoistuneet myös terveyden suhteen

kotihoidon vahvistamisen kärkihanke on varmasti ihan hyvä ja ministeri rehulakin korosti täällä puheenvuorossaan että hallituksen tavoitteena on monimuotoistaa kotona asumisen muotoja ja tapoja

minä väitän että minä olen kiertänyt vähintään sadassa eri kunnassa ja minun on nyt valitettavasti todettava että kunnissa ei aina ole sitä parasta viisautta ajatella sitä kuntalaisen hyvää

mutta hallitus on jostain syystä nyt unohtanut että yhteisökodit esimerkiksi tehostettu palveluasuminen ovat myös kotona asumista ja nyt näissä yhteisökodeissa asuvat ikäihmiset joutuvat taloudellisesti ja myös hoidon laadun kannalta kaikkein huonoimpaan asemaan kun hoitajamitoitukset laskevat ja heidän taloudellinen tilanteensa muutenkin huononee

hyvätuloisilla on mahdollisuus hakeutua yksityisiin palveluihin mutta heikommassa taloudellisessa asemassa oleville tämä ei ole mahdollista

toivottavasti sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tuo yhtenäisempiä toimintatapoja myös ehkäisevään päihdetyöhön

ei kukaan päättäjä tee eikä kunnassa tehdä näitä huonoja päätöksiä ilkeyksissään mutta tosiasia on se kuten ymmärsin edustaja järvisenkin sanoneen että jos kunnan taloudellinen tilanne on huono niin siellä kyllä lapsen etu jää silloin toissijaiseksi

sen takia minä toivon että hallitus ihan vakavalla mielellä paneutuisi nyt tähän yhteisökotiproblematiikkaan sillä vaikka kuinka kehitetään omassa kodissa asumista niin meillä tulee olemaan enenevä määrä ihmisiä erityisesti yksin asuvia muistisairaita jotka tarvitsevat kodinomaista ympärivuorokautista hoitoa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kuten ministerikin totesi tämä laki ei tuo suuria muutoksia aiempaan lainsäädäntöön mutta toivottavasti se auttaa kuntia terästäytymään tässä asiassa